ministerin suulla tehty esitys puolustusvoimien varuskuntaverkon vähentämisestä olisi ollut uskottavammalla pohjalla mikäli siihen olisi kuulunut myös dragsvikin siirto osaksi upinniemeä

tämä kauneusvirhe sitaateissa tekee nyt esitetystä varuskuntaverkon uudistuksesta mallin joka on tältäkin osalta varsin hataralla pohjalla

koko uudistuksen uskottavuus kärsii siitä että yhden varuskunnan asema on muutettu kieli ja puoluepoliittisista syistä siitä mitä pääesikunta olisi esittänyt omana pohjaesityksenään

keskustalla ei ollut rohkeutta tarttua asiaan sen ollessa hallitusvallassa mutta nyt oppositiossa on urheutta huudella toimenpiteisiin tarttumisesta

arvoisa puhemies

kaupungille jossa varuskunta on ollut yli sadan vuoden ajan jo tsaarinajan se on tärkeä osa omaa identiteettiämme perinteitämme ja alueellista turvallisuutta paikallisena valmiusyksikkönä

satojen alueelta poistuvien työpaikkojen korvaaminen edes osittain ja alueen omien kehittämispyrkimysten huomioiminen on oltava tämän hallituksen tärkeimpiä asioita puolustusvoimien uudistuksen jälkihoidon osalta

lopuksi ollaan tässä salissa varuskuntien vähentämisestä sitten mitä mieltä tahansa niin yhtä suomen puolustuspolitiikan keskeisintä tukijalkaa ei politikointi saa vaarantaa

tämä tukijalka on yhteinen käsityksemme itsenäisen maanpuolustuksen tärkeydestä maanpuolustustahdosta ja suomalaisen maanpuolustuksen välttämättömyydestä myös tulevina vuosina

arvoisa herra puhemies

on oikein että yrittäjiä suojataan tämäntyyppisen rikollisuuden laittomilta keinoilta koska tämäntyyppinen rikollisuus ei usein yhteiskunnassa edes nouse ikään kuin rikollisuuden mittarilla mitattuna rikollisuudeksi vaan sitä pidetään ikään kuin maan tapana tai tällaisena harmaalla alueella toimimisena mutta kyseessä on hyvinkin seikkaperäisesti ja järjestelmällisesti toimiva rikollinen yritysmuoto joka maassa edelleenkin rehottaa

siltä osin tähän lakialoitteeseen sisältyy ajatus siitä että luodaan sentyyppistä lainsäädäntöä ja toimenpiteitä joilla suojataan rehellisesti toimivaa yrittäjää tämäntyyppisiltä vilpilliseltä toiminnalta

arvoisa puhemies

kuulostaa hieman alentavalta olkoonkin että kyseessä on ollut vaalikikka ja kansaa onnistuttu vetämään nenästä

mutta kiinteistöjen kuntoasiaan olisin halunnut sanoa ja sanonkin että mehän tarvitsemme tällaista kansallista pelastusohjelmaa meidän koulukiinteistöjemme osalle

eilinen perustuslakivaliokunnan päätös tarkoitti sitä että kuntauudistus nytkähti merkittävästi eteenpäin sillä tämän käsittelyssä olevan lain voimaan tultua kunnat pääsevät selvittämään yhteistyökumppaneita

uskotteko ministerinä että kuntataloudesta löydätte miljardin euron säästön purkamalla kuntien tehtäviä ja normeja

sdp on painottanut kuntien aitoa kuulemista uudistuksen valmistelussa ja nyt kunnilla on paremmin aikaa rauhassa selvittää erilaisia yhteistyövaihtoehtoja

tehdyt päätökset ovat äärimmäisen tärkeitä niille kunnille jotka haluavat vahvistaa kuntiensa kykyä tarjota pal veluita kuntalaisille

on syytä kuitenkin korostaa että vaikka puhumme painokkaasti kuntauudistuksesta ei sen kustannuksella tule kiirehtiä mittasuhteiltaan suurta sote uudistusta

tässä asiassa ei ole varaa siihen että lopputulos on sutta ja sekundaa

valmistelutyötä ei ole mahdollista tehdä hutiloiden

tässä valmistelussa onnistuakseen hallituksen on paneuduttava tarkasti kuntauudistuksen toisen osan eli sote uudistuksen lainsäädännölliseen valmisteluun

nykyisellä kunta ja palvelurakenteella ei kyetä turvaamaan yhdenvertaisia sosiaali ja terveyspalveluita koko maassa

sosiaali ja terveyshuollon palvelut tulee jatkossa järjestää väestömäärältään ja kantokyvyltään riittävän vahvoissa peruskunnissa tai siellä missä se ei ole mahdollista sosiaali ja terveysalueilla

tulevat haasteet niin väestön ikääntymisen työvoiman saatavuuden kuin yhteiskuntarakenteen ja yhdyskuntarakenteen pirstoutumisen osalta ovat niin merkittävät että palveluiden saatavuuden varmistamiseksi myös tulevaisuudessa kuntarakennetta on uudistettava

vahva peruskunta ja sen vahva ja uudistuva oma palvelutuotanto ovat edellytys pohjoismaisen hyvinvointivaltion menestykselle myös jatkossa

uudistus toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa kuntien kanssa

vahva peruskunta ei tarpeettomasti kilpaile veronmaksajista ja yrityksistä varmistaen samalla yhdyskuntarakenteen eheyden

kyllä puoluekentässä voi olla moniäänisyyttä

mutta edustaja töllin puheenvuoroon kuntauudistuksesta

arvostan hyvin paljon tämäntyyppisiä avauksia kuin mitä edustaja tölli toi puheenvuorossaan esille kuntauudistuksen välttämättömyydestä tarpeesta ja myös sisällöstä ja laadusta

yhdyn myös näihin esitettyihin mielipiteisiin siitä että jatkovalmistelun osalta tätä parlamentaarista työtä täytyy pystyä levittämään laajemmin tälle kentälle jossa myös päätöksiä aikanaan tehdään eli tänne parlamenttiin

sitten muutama ihan tämmöinen keskustelusta poimittu kukkanen

opintotuen indeksiin saaminen on historiallinen asia ja olemme siitä erittäin ylpeitä emmekä ole laittamassa ruotsin kielen opettajia kortistoon niin kuin perussuomalaiset omissa puheenvuoroissaan

nyt käsittääkseni valtiovarainministeriön puolella ilmeisesti kuntaosaston puolella valmistellaan pohjaa uudelle aluehallinnolle ainakin on tällaisia voisiko kutsua hallinnon sormiharjoitteluja

arvoisa rouva puhemies

koska hankintaprosessi ulottuu yli vaalikausien on syytä kysyä hallitukselta suunnitelmia siitä miten ilmavoimien kaluston uudistaminen ja sen vuoksi nyt pitäisi hallituksen löytää sellainen matkailumarkkinointimoodi suunniteltu rahoitus aiotaan aikanaan hoitaa

puolustuskyvyn kannalta olennaista on paitsi varusmiesten ja reservin määrä myös heidän saamansa koulutuksen kesto ja sen taso

arvoisa puhemies

koulutetun reservin ylläpitämiseen on otettu vakavasti ja väyliä aletaan laittamaan kuntoon varsinkin nyt kun tänä syksynä kohdistunut myös muita määrärahavähennyksen ulkopuolisia paineita

ne vuosien saatossa ja erityisesti nyt raideliikennettä heikentää yksi niistä on komission asedirektiiviehdotus jossa esitetään muun muassa rantaradan

ne on ollut hyvä tuulettaa osa näistä maakuntien lakkautetuista että lippaallisten itselataavien kertatulta ampuvien siviilikäyttöön valmistettujen ampuma aseiden hankinta ja hallussapito kiellettäisiin yksityishenkilöiltä myös deaktivoituina

puolustusvaliokunta totesi lausunnossaan että tällainen kielto voimaan tullessaan lopettaisi suomen nykymuotoisen omaehtoisen ja omakustanteisen maanpuolustuskyvyn ylläpitoon liittyvän reserviläistoiminnan

hallitusohjelman mukaisesti haluamme varmistaa jokaiselle peruskoulunsa päättäneelle nuorelle työ koulutus harjoittelu tai muun aktivointitoimen

tämä taas heikentäisi merkittävästi suomen puolustuksen uskottavuutta tilanteessa jossa turvallisuusympäristömuutos korostaa osaamisen ja valmiuden merkitystä

opetuksen laadun kehittämisessä tulee huomioida entistä monipuolisemmin erilaiset oppijat ja tehdä luovia ratkaisuja opetuksen kehittämiseksi palvelemaan erityisesti niitä nuoria jotka muutoin keskeyttävät koulutuksensa esimerkiksi motivaation puutteessa sillä aina nuoren opiskelun motivaation puute ei johdu siitä että oppiminen ei opiskelijaa kiinnosta vaan myös siitä että opetussuunnitelmat rakennetaan pääsääntöisesti sopimaan mahdollisimman monelle eikä opiskelijan tarpeeseen mukautettuja oppimisen polkuja pystytä riittävässä määrin rakentamaan opintosuunnitelmien sisään

on varsin ongelmallista että direktiiviehdotuksessa ei mitenkään huomioida suomen erityispiirteitä jotka koskevat vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja reserviläistoiminnan merkitystä osana maanpuolustusratkaisuamme

suomen tulisi olla nyt hyvin aktiivinen eu tasolla etsiäkseen samanmielisiä kumppaneita ja tullakseen kuulluksi

valtioneuvoston kanslian eu asioiden osaston lausunnon mukaan jäsenvaltiokohtaiset poikkeukset ovat hyvin harvinaisia eu lainsäädännössä

nyt pitää meidän ministereidemme vaikuttaa direktiivin muokkautumiseen niin että direktiiviin tehtäisiin kaikkia jäsenvaltioita koskeva yleinen poikkeus maanpuolustustarkoituksessa tai vaihtoehtoisesti niin että kielto poistettaisiin direktiivistä kokonaan

toivonkin että nuorten yhteiskuntatakuun toteutumisen yhteydessä kiinnitetään huomiota erityisesti siihen että opiskelijat myös saavat opintonsa suoritettua loppuun tarvittaessa mukautetuin tavoittein

korostan että tämä on eduskunnan valiokuntien ja sitä kautta suomalaisten puolueidenkin yhteinen tahto

uskon että varsinkin ammatillisella toisella asteella pystyttäisiin saamaan opiskelijalle mielekkäitä oppimispolkuja yhdistämällä toisen asteen ammatillista koulutusta ja työpajaverkoston resursseja uudenlaisen oppimisympäristön perustamiseksi

tästä yhtenä esimerkkinä mainitsen lahden alueella ammatillisen toisen asteen koulutuksen järjestäjän koulutuskeskus salpauksen ja työpajaorganisaatio tuoterenkaan uuden kokeilun jossa ammattiin opiskeleva nuori voi suorittaa tutkintoon tähtääviä opintokokonaisuuksia työpajaympäristössä suurten opetusryhmien sijaan

pidän erittäin hyvänä sitä että ammattikorkeakoulujen rahoituksessa kiinnitetään huomiota valmistuneiden määrään sen sijaan että ammattikorkeakoulurahoitusta ohjaisi tutkinnon aloittaneiden opiskelijoiden määrä

tämä haastaa myös ammattikorkeakoulut kehittämään toimintaansa niin että opiskelijat suorittavat opintonsa loppuun ja näin saavat itselleen tutkintotodistuksen ja nuoret pääsevät elämässään näin eteenpäin

haasteita riittää myös ammattikorkeakouluopetuksen sisällä

meillä on suomessa hyvin korkeatasoista taideaineiden opetusta jonka resursseista tulee pitää jatkossakin riittävää huolta

kuvataiteen opetus muun muassa lahden taideinstituutissa on tuonut maahamme monia arvostettuja kuvataiteilijoita ja vahvistanut maan kuvataideopetuksen kenttää ammattikorkeakouluasteella

alueellisen ammattikorkeakoulun merkitys ei rajoitu vain oppilaitokseen vaan loppuvan opetuksen heijastusvaikutukset näkyvät alueella muun muassa kuvataiteiden opetuksen loppumisen yhteydessä myös alueen muissa koulutusalaan kuuluvissa kumppaneissa kansanopistoissa kuvataideseuroissa ja niin edelleen ja näivettävät alueen kulttuurillista pohjaa

sivistys ei ole vain oppimisen väline se on myös

arvoisa herra puhemies

olen itse työskennellyt kahdeksan vuoden ajan pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten ihmisten työkeskuksen osan vetäjänä ja haluan kiinnittää huomiota työttömien asioihin ja erityisesti pitkäaikaistyöttömien ja vajaakuntoisten asioihin

tämän kohderyhmän aktivoinnin suurin este on tämän tukiverkoston ja erilaisen määräaikaisen tukiverkoston hajanaisuus ja tällainen määräaikaisuus johon myös työelämä ja tasa arvovaliokunta on kiinnittänyt huomiota

myös viime hallituksen aikana tehty uusi linja tähän palkkatuen käyttöön on sellainen keskeinen asia jonka toivon nykyisen hallituksen tätä palkkatukijärjestelmää selvittävän työryhmän miettivän uudelleen

palkkatuen lähtökohtana pitää olla asiakkaiden eli pitkäaikaistyöttömien työllistymisedellytysten parantaminen eikä niin kuin tässä vielä edellisen hallituksen linjauksessa tällainen ainakin henkinen lähestyminen oli enemmänkin yritystoiminnan toimintaedellytysten kehittämistä ja turvaamista ja pitkälti palkkatukijärjestelmästä tulikin keino auttaa myös yrityksiä tuossa edellisen taantuman vaikeina hetkinä

toivon että tämän palkkatukijärjestelmää selvittävän työryhmän toimesta pystytään löytämään uusia keinoja joilla palkkatuki saadaan kulkemaan työttömän ihmisen mukana erilaiseen aktivointitoimintaan on se toiminta sitten lajissaan mitä tahansa mitä kunta kolmas sektori erilaiset yhdistykset ja erilaiset toimijat eri puolilla suomea tuottavat

suomalaisessa parlamentarismissa on pääsääntöisesti ollut hyvä perinne suurien uudistusten valmistelusta yli hallitusoppositio rajan

oletteko ministerinä tukemassa parlamentaarisen valmistelun lisäämistä ettei meidän aina tarvitsisi vaalien jälkeen aloittaa suuria hankkeita taas alusta

vähän toisin kuin oppositio täällä haluaa todistaa myös tähän perusopetuksen kehittämiseen panostetaan

oppivelvollisuuden pidentämiseen varatut rahat käytetään nyt muun muassa koulupudokkuuden vähentämiseen tästä suuri tunnustus

haluankin kysyä ministeriltä että löytyväthän nämä rahat nimenomaan tämän momentin kohdalta

arvoisa rouva puhemies

tuossa edellisessä kysymyksessä kysyin valtion aluehallinnon uudistamisesta

lopuksi kysyn arvoisalta ministeriltä

mutta kysyn ministeriltä kuntasektorille rekrytoitumisesta

mikä teidän arvionne on siitä että kuntien työntekijöiltä nyt mitä ilmeisimmin tultaneen leikkaamaan lomista leijonanosa lomat jotka ovat myös osa työmarkkinaosapuolien sopimaa palkkajärjestelmää ja sitä kautta palkkausta

itseäni on tässä pitkin syksyä ja kesää vaivannut se että kuntatyöntekijöistä yritetään tehdä suurimpia syntipukkeja valtiontalouden ja kuntatalouden julkishallinnon tehottomuuteen ja kustannusrakenteeseen

miten te kuntaministerinä kannustaisitte tällä hetkellä yliopistoissa ja eri koulutuslaitoksissa kouluissa kuntataloutta ja kuntapalveluita opiskelevia opiskelijoita rekrytoitumaan kuntasektorille jos kuntasektorin mainetta yritetään näin kovasti mustamaalata

kun suomella on kovia paineita tämän oman edustustoverkostonsa kanssa niin matkailijoille ja elinkeinoelämälle tärkeitten palveluiden saatavuus järjestetään yhteispohjoismaisella yhteistyöllä niin kuin ulkoministeri tässä sanoi tai ainakin tämänsuuntaisia keskusteluja on ollut

minulla on ollut käsitys siitä että aikaisemmin tanskalla oli hieman nuiva suhtautuminen tähän pohjoismaiseen yhteistyöhön edustustojen osalta

arvoisa herra puhemies

ministeri räsäsen esitys parlamentaarisen työryhmän perustamisesta nimenomaan sisäisen turvallisuuden puolelle on kiinnostava ja harkinnan arvoinen

toimiva it järjestelmä auttaa sen varmistamisessa että poliisi voi keskittyä työnsä tekemiseen ei tietojärjestelmien kanssa painimiseen

poliisin viranomaistietojärjestelmän uudistaminen eli niin sanottu vitja hanke on kumminkin edennyt varsin takkuilevasti

uusi järjestelmä piti ottaa käyttöön jo tämän vuoden alussa mutta hankkeesta on toteutettu tietojen mukaan vasta noin kolmasosa

kuluneena kesänä yhteistyösopimus järjestelmän toimittajan kanssa purettiin toimitusongelmien takia

mitä vitja hankkeelle kuuluu ettemme rakentaisi kerroskakkua josta yksi kakkupohja puuttuu

kysyn ulkoministeriltä

onko ulkoministeriön hallinnonalalla varmistettu riittävä rahoitus ja allokointi siihen että pystymme tekemään hyvää ja menestyksellistä kampanjatyötä päästäksemme tähän tärkeään pöytään

kun kunnilla on taloudellisesti varsin tiukkaa niin monet kunnat hakevat säästöjä harventamalla kirjastoverkkoa lopettamalla jopa kirjastoja

kirjastolla on laaja kansansivistyksen tehtävä ja myös kaupunginosissa kaupunkilaisten yhteisöllisyyttä lisäävä tehtävä

kysyn ministeriltä

tässä yhteydessä myös kiitos ministerille siitä yhteisöllisyyden ymmärtämisestä joka budjettikirjassa löytyy nuorisoseurojen ja työväentalojen kohdasta

arvoisa herra puhemies

poliisien määrässä olemme kiistatta tulleet kipurajoille ja on erittäin hieno asia että maan hallitus perui poliisimäärärahoihin kehyksissä suunnitellut leikkaukset

pystymme nyt ikään kuin varmemmalta pohjalta rakentamaan pora iii uudistuksen jälkeistä aikaa

pora iii uudistus laajamittaisena uudistuksena tulee hallintovaliokunnan toivomuksesta arvioitavaksi ja tässä arviointityössä hallintovaliokunta tänä vuonna vielä pääsee ikään kuin kyntensä näyttämään

samanaikaisesti ovat kansainvälinen rikollisuus järjestäytynyt rikollisuus ja ikävä kyllä myöskään terrorismia ei voida poissulkea siitä uhkakuvasta joka suomen päällä tällä hetkellä lepää